haluan ottaa esille yhden yksityiskohdan jonka toivoisin että uusi hallitus pikimmiten tuo esille tässä normipurun yhteydessä ja se on tilapäisten opasteiden lupapakosta ja maksusta luopuminen

ne pitää vaan imeytyksen osalta hoitaa niin että ne eivät mene pohjavesiin vaan ne imeytetään riittävän pintaan jolloin ne ovat aina suuremman kasvimäärän käytössä

esityksen perusteluissa on todettu että tämä selkeyttää asioiden säätelyä sekä lakiteknisesti että valtuussäännösten sisällön osalta ja se lisää myöskin tältä osin maanomistajien oikeusturvaa

tämä on puhdasta biologiaa

siksi myöskin ohjeistuksen pitää olla sellainen että myös fysiologia ja biologia otetaan tässä asiassa huomioon ja muistetaan että ei tässä missään häviämättömyyden laista ole kysymys vaan ihan normaalista luonnon kiertokulusta ja sitähän me haluamme kaikki tehdä

hyvät kollegat ja hallituksen edustajat ja edustaja ministeri rehula joka täällä on kuuntelemassa toivon että tämä on ensimmäinen asia joka puretaan välittömästi ja laitetaan viesti suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle että teitä on kuunneltu teihin luotetaan eikä tällaisia tarpeettomia jonninjoutavia säädöksiä ja lisärasitteita seuratoiminnalle yhdistystoiminnalle talkootyölle enää tästä eteenpäin ole

meillä on lukuisa joukko muita ratkaisuja päätöksiä ja ajatuksia joilla me haluamme uusiutuvia luonnonvaroja käyttää kestävällä tavalla ja korvata niillä uusiutumattomia

valiokunta täällä toteaakin että tämä ehdotettu valtuussäännös ei laajenna itse valtuutta nykyiseen valtuussäännökseen nähden vaan ainoastaan nostaa valtuuden nojalla annettavien säännösten normihierarkkista tasoa ministeriön tasolta valtioneuvoston tasolle

se ei ole mahdollista täällä missä me olemme asvalttien ympäröimänä täällä mekanismin täytyy olla erilainen mutta ei sen saman mekanismin tarvitse olla maaseudulla vaan siellä normaali biologia hoitaa omaa tehtäväänsä

puhemies

arvoisa puhemies

tästä laista poistettaisiin perusteltu määritelmä kasvatuskelpoisen taimikon kehittymisestä

valiokunta selvitti myöskin sen vaihtoehdon ja mahdollisuuden että olisi voitu nostaa sitä luopujille tulevaa ansiorajaa joka ei olisi vaikuttanut luopumistukeen

puhemies

lopuksi olen erittäin tyytyväinen siihen että rakentamismääräyksiä ollaan muuttamassa merkittävästi ja helpottamassa myös maaseudulle rakentamista ja siihen että me olemme vahvasti kirjanneet uusiutuvan energian energiaomavaraisuuden kauppataseen vaihtotaseen korostamisen ja kohentamisen meidän energiallamme ruoantuotannollamme erittäin vahvalla tavalla hallitusohjelmaan

mutta se raja on jo sillä kohdin ja sillä lailla maksimissaan että sitä mahdollisuutta ei ole tai muuten se vaikuttaa meidän normaaliin muuhun eläkejärjestelmään

näin ollen se keskustelu loppui meillä hyvin lyhyeen mutta sekin käytiin lävitse

herra puhemies

puhemies

lopuksi haluan myöskin esittää ministeriöille sekä maa ja metsätalousministeriölle että valtiovarainministeriölle kiitokset siitä yhteistyöstä näiden muutosten osalta mitä valiokunta teki

liikennepolitiikka vaatii aivan erityistä pitkäjänteisyyttä koska hankkeet ovat niin suunnittelultaan kuin toteutukseltaankin erittäin pitkäaikaisia

samoin se että me haluamme varmistaa sen että maatalous ruoantuotanto ei enää koe lisärasitteita ja niitä ei tällä vaalikaudella saa tulla lukee suoraan meillä hallitusohjelmassamme

tämä selkiyttää myöskin tilannetta tämänhetkiseen verrattuna ja viimeksi tänään on todettu tapion taholta että on aivan liikaa näitä huonosti hoidettuja taimistoja ja tällä lailla myöskin halutaan että tuo taimistojen laatu kohenee

kokoomuksen ja sdpn hallitus on koko hallitustaipaleensa ajan alleviivannut sitä että se haluaa tehdä ja pystyy tekemään merkittäviä rakenteellisia uudistuksia suomen talouden hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseksi

keskustelu on nyt päätynyt tähän yrittää nostaa sen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena vaikken edustan ensimmäinen käsite lunta

on hyvä että nykyinen hallitus on jatkanut keskustahallitusten aloittamaa linjaa siinä että liikennepolitiikkaan laaditaan myöskin selontekomenettely

siksi tämä kehyspäätös hallituksen kehysesitys ja sitten valtiovarainvaliokunnan enemmistön kehysmietintö valitettavasti ei vastaa sitä odotusta jota hallitus itse omatoimisesti on meille kaikille asettanut ja esittänyt

viimekertaisesta selontekomenettelystä oli hyviä kokemuksia ja pitää kiittää hallitusta siitä että se on halunnut jatkaa tällaista toimintatapaa ja korostaa sillä myöskin sen pitkäjänteistä merkitystä ja vaikutusta

esityksessä momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten että jatkossa taimikon perustamista koskevat toimenpiteet olisi saatettava loppuun kolmen vuoden kuluttua uudistushakkuun päättymisestä

sen vuoksi kannatankin lämpimästi sitä keskustan tekemää ehdotuspatteristoa talouden uudistamiseksi ja rakenteellisiksi uudistuksiksi joita me välttämättä ja väistämättä tarvitsemme jotta me voimme tulevaisuuden hyvinvoinnin ja työllisyyden eteen tehdä paremmin töitä niitä töitä joita tämä aika muuttunut maailmantilanne nyt meiltä ilman muuta tarvitsee

valiokunnalle toimitetussa selvityksessä on todettu että määräajan tarkentamisella pyritään tehostamaan nimenomaan perustamisvaiheen toteutumista välittömästi ja nopeasti hakkuiden jälkeen

mutta on kuitenkin muutamia sellaisia asioita joita haluan esille ottaa jotka eivät ole samaa sarjaa kuin tämä yleisilme ja tavoitteet mitkä sinänsä ovat ihan hyviä tässäkin paperissa

tästä poikkeuksen tekee tietenkin luontaisessa uudistumisessa taimien muodostuminen ja se on eri asia ja sitä tarkastellaan eri aikajänteellä perustamistöiden jälkeen ja se perustelu on saman tyyppinen kuin tälläkin hetkellä

ensimmäiseksi tuossa debattikeskustelussa hieman pisti kyllä korvaan se että esimerkiksi kilometrikorvausten osalta tai leikkausten osalta ja kuljetusyrittäjille tulevien lisäkustannusten osalta täällä myös hallituspuolueet aika lailla sanailivat keskenään niin että jäi vähän kyllä epäselväksi mikä loppujen lopuksi näissä se hallituksen linja on

palaan vielä viikon takaiseen keskusteluun jossa hallitus silloin esitti että luopuu siitä korotetusta turpeen verosta ja sitä kautta nostetaan metsähakkeen veroa

myönteistä tässä tilanteessa on se että vihdoinkin hallitus on tarttunut siihen käteen jota keskustasta on tarjottu jo pidemmän aikaa ja tuotu niitä konkreettisia ehdotuksia joilla me voisimme yhteistä huolenaihettamme hälventää ja saada vauhtia talouden rattaisiin

puhemies

tästä vauhdilla menosta voi esimerkin ottaa vaikkapa ranskasta jossa taitaa olla niin että tämä tuki on jo maksettu

mutta ei se hirvittävän sankarillinen päätös ollut kun tämä samainen hallitus on tehnyt sen samaisen päätöksen toisinpäin alkaessaan oman kautensa

valiokunta toteaa myöskin sen että nämä olivat siis ne suurimmat muutokset käytännössä joita tämä laki käytännön tasolle tuo

alun alkaen suomi lähti siitä että tämä maksettaisiin vain ja ainoastaan kotieläintiloille mutta tämä ei käynyt

tervehdin todella suurella mielihyvällä sitä että nyt tässä keskustelussa niin pääministeri kuin myöskin valtiovarainministeri ovat selvästi antaneet ja näyttäneet vihreää valoa näille ajatuksille luoda uudenlaista keskusteluyhteyttä ja luoda foorumi sille että voimme yhdessä käydä näiden yhteisten asioiden kimppuun

sitä teidän on syytä kirkastaa jotta myöskin me oppositiossa tiedämme mitä te aiotte tehdä tämän linjauksen käytännön toimenpiteissä

eli olemme plus miinus nolla tilanteessa ja jos tämä kuvastaa hallituksen kunnianhimon tasoa uusiutuvien energiavarojemme käytössä niin se kunnianhimon taso on kovin kovin matala

valiokunta toteaa myöskin että maa ja metsätalousministeriössä on vireillä metsälain kokonaisuudistus ja tähän liittyen valiokunta esittää ja edellyttää että nyt ehdotettujen valtuussäännösten mukaisesti pidättäydytään sellaisista muutoksista jotka muuttaisivat tässä laissa tarkoitettua metsänhoitoa ja sen käyttöä ja tästä myöskin valiokunta on oman lausumaehdotuksensa tehnyt jolla se haluaa ministeriölle viestittää selkeästi miten asetusta tämän lainmuutoksen myötä pitää käsitellä

se ei ollut mahdollista komission säädösten mukaan ja komission ohjeiden mukaan ja määräysten mukaan ja siksi se malli on löytynyt nyt sitten tästä mitä äsken kuvasin

suunta on oikea se on ihan totta mutta kunnianhimon taso on olemattoman alhainen

no seuraavalle vaalikaudelle on aika helppo kyllä luvata melkein mitä vain se ei ole tästä eduskunnasta kiinni

puhemies

siksi toivonkin tai oikeastaan edellytän sitä että hallitus nyt pikaisesti katsoo niitä muita toimia siis tämän toimen lisäksi joka on hyvä joilla se pystyy edistämään kotimaisia uusiutuvia energiavaroja ja niiden käyttöä

olemme jo pitkään olleet sitä mieltä että suomeen tulee perustaa infra oy koska nykyinen tiestömme rahoitustilanne ja se tapa jolla se hoidetaan on osoittautunut sillä lailla tehottomaksi että me jokainen näemme kun ympärillemme katselemme ja eri puolilla suomea liikumme että tiestömme rapautuu ja se ei voi olla meidän tarkoituksemme

tietysti tahtotila on varmasti ihan hyvä mutta kyllä se kehittämisen kannalta on oleellista mitä me tällä vaalikaudella teemme

harva ani harva eläkeikää lähestyvä viljelijä on tehnyt sen suuruisia investointeja että pääsisi tämän tuen piiriin koska ne perusteet ovat niin yksiselitteiset

sitä me tarvitsemme ja sitä me edellytämme

eduskunta edellyttää että lakia alemman asteisia säädöksiä uudistettaessa nyt säädettyjen valtuussäännösten mukaisesti pidättäydytään sellaisista muutoksista jotka muuttaisivat tässä laissa tarkoitettua metsänhoitoa ja käyttöä

se on hyvää ja sellaista kokonaisvaltaista energiapaletin tarkastelua mitä

suhteella tuon vieraan pääoman ja liikevaihdon välillä ja investointien määrällä vain näillä kahdella asialla on tämän tuen osalta merkitystä

kolmas asia mitä arvioin aika lailla kriittisesti on se että kun hallituksella muutoin on toiminnassaan itä suomi painotus ja siellä on oikein erillinen työryhmä niin se nyt ei valitettavasti tässä selonteossa näy eikä selonteon painotuksissa näy

keskustelu on pysähtynyt asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle sosiaali ja terveysvaliokunnan ympäristövaliokunnan on

siksi me tarvitsemme sinne pitkäjänteisyyttä ja tällaisella infra oyllä rahastomallilla me voimme taata pitkäjänteisemmän ja sellaisen rahoituksen jolla me pystymme pitämään tiestömme olkoon sitten kysymyksessä alempiasteinen tiestö tai ne välttämättömät valtateiden korjaukset tai siltä väliltä olevat tiestöt paremmassa kunnossa kuin nykyisin

tämä on aika tavalla selvää tekstiä liittyen siihen että valiokunta esittää että me odotamme tätä metsälain kokonaisuudistusta ja vasta sen jälkeen arvioimme sitten uudelleen niitä erilaisia vaihtoehtoja ja niistä saatuja tutkimustuloksia joita esimerkiksi on eri rakenteiskasvatuksessa ja niin edelleen

rajamäki täällä totesi virkamiesviljelijät ani harvoin investoivat sellaisia määriä että nämä ehdot täyttyisivät ja siksi olen edelleen sitä mieltä että tämä kohdentaminen ja kohdentuminen on aivan oikein ja se tulee toteuttaa juuri tällä tavalla niin kuin tässä enemmistö valiokunnasta esittää

lähetekeskustelua varten esitellään päivän syksyn kolmas asia voi mennä veroteta asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle ympäristövaliokunnan annettava lausunto edustaja harry wallin on poissa keskustelu on päättynyt

liikennepolitiikka on nähtävä enemmän investointina kuin mitä se tällä hetkellä on ja siksi tällainen vuosittainen budjettimenettely ei kyllä investointina olemista korosta vaan päinvastoin se lisää helposti sitä lyhytjänteisyyttä joka tuo tullessaan aina budjettimenettelyt

nyt tällä lailla ei kavenneta vaan hieman levennetään metsänomistajien mahdollisuuksia tehdä erilaisia hakkuutoimenpiteitä mutta ne varsinaiset isot uudistukset tehdään vasta sitten kun tuo kokonaisuudistus valmistuu

toinen on myöskin se että meidän pitää saada meidän uusiutuvat luonnonvaramme liikkeelle koska niillä me pystymme patoamaan sitä tuontia jota tällä hetkellä jatkuvasti maahan tulee

pulliainen täällä totesi me kuulimme valiokunnassa kaikkia niitä oleellisia tahoja ja niitä tahoja nimenomaan joita tämä koskee ja he olivat tähän erityisen tyytyväisiä ja toivoivat että tämä viedään nyt nopeasti eteenpäin koska se muualla euroopassa on jo paljon paljon pidemmällä kuin meillä

sitten muutamaan erilliseen hankkeeseen

samaan aikaan me painimme vaihtotaseen vajeen kanssa kauppataseen vinouman kanssa ja emme kuitenkaan käytä maksimaalisesti hyväksemme niitä keinoja ja mahdollisuuksia joita meille suomi tarjoaa

nyt ne kumpikin on pyyhkäisty täältä pois ja laitettu seuraavien hallitusten listalle

pidän tätä menettelyä erittäin huonona ja valitettavana ja se ei jälleen sitä pitkäjänteisyyttä osoita vaan aivan päinvastoin

tämä takuueläke korjaa nyt vihdoin viimein sen suomen eläkepolitiikan yhden kaikkein räikeimmistä epäkohdista kaikkein pienimpien eläkkeiden tason

me tuomme suomeen paljon enemmän ruokaa kuin mitä me viemme

jaetaan joillain muilla perusteilla joista en tiedä mitä ne ovat ja mihin sitten näihin varatut varat ovatkaan jo menneet

myös tässä epäsuhta on selvä ja siksi myös maatalous ja koko elintarvikeketju tarvitsee panostuksia ja uudenlaista ajattelua ei sellaista ajattelua mitä ministeri koskinen viime perjantaina esitti maaseudun tulevaisuuden yliökirjoituksessa

puhemies

ja kun se on vielä sellainen ele ja toimenpide jota nimenomaan keskustan piirissä on ajettu jo pitkään voi sanoa että vihdoinkin se toteutuu

pidän sitä täysin vastoin myöskin eduskunnan mandaattia mitä noihin yhteisiin maatalouspolitiikan uudistamisneuvotteluihin on annettu vastaisina pohdintoina mitä hän siinä esitti enkä voi millään tavoin niihin yhtyä

yhdyn myöskin niihin kiitoksiin ministeri hyssälän osalta hän on kaikesta röykytyksestä huolimatta määrätietoisesti päättäväisesti vienyt asiaa eteenpäin ja nyt se vihdoin viimein on maalissa

ja yhdyn myöskin siihen mitä edustajat täällä totesivat siitä että demareiden kanssa tämä asia ei vaan olisi onnistunut

keskusta on myöskin esittänyt erillistä rahastoa jolla me voisimme taloutta ja elinkeinoelämää investointeja vauhdittaa

me pystymme enemmän kotimaisia hyödykkeitä ja raaka aineita käyttämään ja tuontia sillä patoamaan ja pienentämään

ja kyllä ihmetellä täytyy että vasemmistoliitto joka on aina ollut myöskin lainausmerkeissä perusturvapuolue ja sdp eivät ole välittäneet tästä asiasta

vanhasen hallitus on ottanut erittäin merkittävän askeleen asettamalla tällaiset tavoitteet hallita ilmastonmuutosta ja muuttaa suomalaista energiapolitiikkaa tässä tulevaisuusselonteossa

en jaksa ymmärtää tätä eroa

ihan vihoviimeisenä asiana puhemies täällä esille tulleet uudet polttoaineet biokaasut sähköt ja niin edelleen

miksi te ette ole arvoisat sdpn edustajat kiinnostuneita perusturvasta sillä tavalla kuin pitäisi olla

nyt tämä vihdoin viimein toteutuu ja on hieno asia että se toteutuu nyt tämän hallituksen aikana hallituksen joka on harjoittanut sosiaalisesti erinomaisen oikeudenmukaista politiikkaa ja tässä on yksi osoitus tästä tämän politiikan onnistumisesta ja tämä ansaitsee kyllä ison kiitoksen

olen myös huolissani siitä että tuo verotuksen ero mikä täällä äskeisissäkin puheenvuoroissa tuli esille osakeyhtiöpohjaisten ja henkilöyhtiöpohjaisten yritysten välillä on kasvanut sietämättömälle tasolle

mutta se tarjoaa vielä enemmän hintaansa enemmän niitä mahdollisuuksia joita suomen täytyy hyödyntää osana tätä ilmasto ja energiapolitiikan muutosprosessia joka meillä edessämme on

jos sitten vielä poistojärjestelmään tehdään joitakin sellaisia koko yrityskentän läpi meneviä muutoksia ja ne koskettavat myöskin henkilöyhtiöitä samaan aikaan kun niiden verotus asiallisesti ottaen kiristyy pääomaverotuksen kiristymisen myötä ja poisto oikeudet heikkenevät niin se vain entisestään rapauttaa henkilöyhtiöiden investointi ja kehittämishaluja ja se ei voi olla meidän kenenkään etu

meidän täytyy luoda tästä alasta meille uusi tulevaisuudenala uusi tulevaisuuden talouden selkäranka ja myöskin menestymisen mahdollisuus jolla ilmastonmuutosta uutta kasvua ja biotaloutta edistetään

samalla on se on myöskin uusiutuvan energian osalta sellaista alueellista ja paikallista vaikutusta omaavaa työtä jossa vaikutetaan työllisyyteen hyvinvointiin sekä asutusrakentamisen ja rakenteen pysyvyyteen

siksi toivon että ne ratkaisut joita hallitus tekee sitten tältä osin ja tarkentaa tulevaan budjettiriiheen verokannustimien käyttöä tulevat oikeudenmukaisemmaksi ja ottavat huomioon myöskin sen että suurin osa suomalaisesta yrityskannasta on nimenomaan henkilöyhtiöitä mukaan lukien maa ja metsätalous

nämä alueelliset tuotantomallit hajautetut tuotantomallit vähentävät luonnonvarojen kuljetustarvetta kasvattavat huoltovarmuutta ja myös turvaavat paikallista hyvinvointia ja paikallista taloutta

tässä kaikessa suomalainen maaseutu maatalous ja metsätalous ovat merkittävä osa tämän haasteen ratkaisua eivät suinkaan sen ongelma

ilmastonmuutoksen osalta kun tähän lisätään väestön erittäin voimakas kasvu maailmanlaajuisesti me tarvitsemme ruokaa lisää merkittävästi tulevaisuudessa

tässä kohdin me tarvitsemme myöskin suomalaiset pellot ja suomalaisen ruuantuotannon mukaan siihen globaaliin talkooseen jolla me voimme vähintään välitöntä nälänhätää lievittää joka tällä hetkellä on noin miljardilla ihmisellä

tästä tullaan hyvin nopeasti ja helposti siihen että tämänhetkiset tavat ja keinot hoitaa tätä ehkä kaikkein tärkeintä ja akuuteinta maailmanlaajuista ongelmaa eivät ole riittävät

tuo nälänhädän määrä kasvaa kasvamistaan ja siinä mielessä me tarvitsemme myöskin tämän tyyppisiä politiikan uudistuksia ja muutoksia mitä myöskin tämä tulevaisuusselonteko sisällään pitää

maatalouden osalta kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet

ne ovat vähentyneet viidentoista vuoden aikana parillakymmenellä prosentilla yli eu maiden keskiarvon ja tämä väheneminen jatkuu edelleenkin

yhtenä merkittävänä tekijänä siinä on teknologian uuden sellaisen käyttöönotto kaikessa toiminnassa ja tämä jos mikä kantaa hedelmää niin ruuantuotannossa energiantuotannossa metsätaloudessa kuin myöskin teollisuudessa innovoinnissa ja kaikessa siinä millä me pystymme myöskin saamaan tälle alalle uutta vientipotentiaalia mahdollisuuksia uuteen menestykseen